erityisesti kuvataiteet tarvitsevat enemmän resursointia tulevaisuudessa

itse muuttaisin tätä kohtaa esityksessä niin että jättäisin luettelematta rehtorin opettajat ja oppilaat kouluyhteisö kun pitää sisällään paljon muitakin kuin opettajat rehtorin ja oppilaat

esitimme valiokunnassa kuten sanoin lukuisia pykälämuutoksia joista eräs oli

arvoisa puhemies

siellä työskentelevät ja omalta osaltaan rakentavat hyvää työrauhaa myös koulunkäynnin ohjaajat terveydenhoitajat kuraattorit keittiöhenkilöstö siistijät ja ehkä myös talonmiehet

mielestämme erityisopetusuudistus kuitenkin kasvattaa väistämättä perusopetuksen kustannuksia

luovan työn edellytyksiä koskevien säädösratkaisujen laadinta edellyttää sen erityisluonteen ymmärtämistä johon kuuluvat vapaus omaehtoisuus ja turvallisuus

samoin halusimme myös sen että opinto oikeuden palauttaminen ei perustuisi opiskelijan näyttövelvollisuuteen vaan opinto oikeus palautettaisiin jos opinto oikeuden peruuttamisen syitä ei enää olisi

valtion velkaantumisen pysäyttämiseksi tehtävät toimenpiteet ovat onnistuneita jos niiden joukkoon pystytään sisällyttämään niin työllisyyttä ja kasvua kuin perusturvaa parantavia elementtejä ja niitä tässä kehysesityksessä on

uudistuksen myötä tukiopetuksen määrä tulee lisääntymään

siihen olennaisena vaikuttaa muun muassa koulun toimintakulttuuri pitäen sisällään koulun yhteisöllisyyden on yhteiset toimintaperiaatteet opettajien yhteistyö ja monialainen asiantuntijuustoiminta sekä kodin ja koulun yhteistyö

mitä tulee tekijänoikeuksiin on taiteilijoilla oltava täysi oikeus omiin töihinsä

tekijänoikeuksilla on suuri merkitys taiteilijoiden toimeentulon turvaamisessa

työrauhaan vaikuttaa merkittävästi ja sanoisin että hyvin vahvasti oppilaan kohtaaminen ja välittäminen toisin sanoen oppilaasta huolehtiminen osallistuminen vuorovaikutus ja luottamus oppilaan ja opettajan välillä

edellä olevan perusteella tulemme toisessa käsittelyssä esittämään lain hylkäämistä

arvoisa puhemies

tässä lakiesityksessä opetustoimen lainsäädäntöön esitetään muutoksia joilla opetuksen ja koulutuksen järjestäjille säädetään uusia keinoja koulujen ja oppilaitosten työrauhan parantamiseksi

miksi juuri nyt halutaan muuttaa järjestelmää kun kuntien talous on todella huono ja valtionosuusjärjestelmää ollaan parhaillaan muuttamassa nykyistä laskennallisemmaksi

perusopetuslaissa lukiolaissa ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa ehdotetaan säädettäväksi opettajille ja rehtorille toimivaltuudet ottaa haltuun häirintään käytettäviä tai vaarallisia esineitä ja aineita sekä tarkastaa oppilaan tai opiskelijan tavarat ja päällisin puolin vaatetus tällaisten esineiden tai aineiden löytämiseksi

toimenpiteinä ovat muun muassa ryhmäkokojen pienentäminen aamu ja iltapäivätoiminnan lisääminen kerhotoiminnan kehittäminen oppilashuollon vahvistaminen

on tutkittu myös että opettajien autoritaarinen kasvatusasenne ei tutkimusten mukaan paranna työrauhaa vaan asia vaikuttaisi olevan päinvastoin

samoin haluamme pitää huolen siitä että oppilaalla joka tarvitsee oppimisen kannalta säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja on oikeus kaikkeen tehostettuun tukeen

yhteisöveron osalta halutaan korotettua jako osuutta jatkaa samoin indeksikorotuksilla ja valtionosuuskorotuksilla saadaan turvaa muun muassa sosiaali ja terveyspalvelujen kehittämiseen

opettaja ei myöskään entiseen tapaan voi enää nojata koulun takaamaan auktoriteettiasemaan ja tästä tulee tunne että perinteiset keinot puuttua työrauhahäiriöihin eivät enää riitä

tärkeintä onkin opettajalle niin sanottu pedagoginen auktoriteetti jossa oppilaan ja opettajan suhde perustuu luottamukseen ja molemminpuoliseen kunnioitukseen

samassa pykälässä esitämme myös että ulkopuolisten lausuntojen ja selvitysten viipyminen ei saa viivyttää tehostetun tuen antamista

taakkaa ei ole tarkoitus kasvattaa varsinkaan silloin kun talous on tiukkaa kaiken kaikkiaan

voimakeinojen käyttöä on haluttu tässä lakiesityksessä kuitenkin mahdollistaa jos tilanne sitä viime kädessä vaatii

siinä tämän esityksen onnistunut ohjenuora

vielä haluamme lisätä opettajan vahvuutta vastata tästä työstä eli käytännön opetuksesta vastaavalla opettajalla on oikeus arvioida mitkä ovat opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot silloin kun kysymys on salassapitovelvollisuutta koskevista tiedoista joita siirretään oppilaan opettamisasioissa

eli oppilas joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun

toisin sanoen oppilas voidaan määrätä siivoamaan sotkujaan tai sitten tietenkin myös istumaan jälki istuntoa hiljaa

näillä esityksillä näin lyhyesti esiteltynä tämä meidän rinnakkaislakialoitteemme

sama keskustelu on päätynyt voi myös neuvoston vertani omaisille että sivistys on

lisäksi täsmennetään kurinpitokeinojen määräämiseen liittyviä toimivaltuuksia sekä selkeyden vuoksi viitataan perusopetuslaissa lukiolaissa sekä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa oppilaan ja opiskelijan velvollisuuksien osalta suoraan vahingonkorvauslakiin

lähempi keskustelua varten ei esitellä ar ka ar

arvoisa puhemies

halusin itse erityisluokanopettajakansanedustajana että tästä lakiesityksestä käydään jo ennen sen käsittelyyn tuloa hyvää ja vahvaa keskustelua mahdollisimman hyvän tietopohjan saamiseksi

työryhmä on kokoontunut useita kertoja ja sen tuloksena olemme saaneet kootuksi toivottuja esityksiä jotka on myös toimitettu sivistysvaliokunnan jäsenille tiedoksi

muutoksia on haluttu muun muassa vanhempien osuuden kasvattamiseen kasvatuskeskustelussa opetuksen epäämisen pidentämiseen kahdella päivällä sekä koulun yhteisön tarkempaan määrittämiseen

sotilasläänien lakkautus tuo joitakin haasteita lähinnä henkilöstön siirtymävelvollisuuden kautta mutta siirtymävelvollisuudesta koituvia haittoja pyritään kompensoimaan puolustusvoimien tarkentavalla virkaehtosopimuksella muutto ja siirtokustannusten korvaamisesta

esityksessä oli muutos lukion osalta tässä kyseenomaisessa esityksessä tuli muutos lukion osalta jossa nyt olisi oikeus kolmen päivän opetuksen epäämiseen kuten ammatillisilla oppilaitoksilla on ollut

jämsän kaupunki on tehnyt tässä asiassa paljon työtä tutkien hallin kentän mahdollisuuksia lentokoulutustoimintaan

tärkeämpää on saada oppilas tuen piiriin

se ettei joidenkin mielestä syrjäinen sijainti houkuta lentämään kouluttautuvia ei minun mielestäni ole riittävä peruste hallin kentän syrjimiselle

minä ainakin opettajana haluaisin nähdä sen häiriköivän oppilaan myös seuraavana päivänä ja tarkistaa mikä tilanne siksi tämä esitys

uutena on myös perustettava logistiikkalaitos jonne siis keskitetään valtakunnallisesti puolustusvoimien materiaalihankinnat ympäristöasioiden käsittely sekä logistiikan järjestelyt

ja nyt sitten on toisiaan luvattu irakli

isamaa nousemalla ja sitten vei painiketta painamalla

arvoisa puhemies

siksi tämä esitys on tällaisenaan hyvä

puolustushallinnon uudistuksen läpivienti on hyvin mittava hanke jonka johdosta puolustusvoimissa onkin tulevaisuudessa lähivuosina kiinnitettävä erityistä huomiota hyvään johtamiseen ja henkilöstön kanssa käytävään vuoropuheluun ja hyvään yhteistoimintaan

arvoisa puhemies

maksuttomien lomamatkojen merkitys korostuu erityisesti nyt kun varuskuntia on lakkautettu ja sen vuoksi monen varusmiehen matkat kotiin pitenevät ja tulisivat näin ollen myös kalliimmiksi

materiaalihankintojen määrärahan pieneneminen vähentää väistämättä myös kotimaassa tehtäviä hankintoja ja vaikuttaa siten suomalaisen puolustusteollisuuden liikevaihtoon osaamiseen kehittymiseen ja myös työllistämismahdollisuuksiin

muutosturvan käytäntöjä tulee nyt parhaimmalla tavalla pystyä soveltamaan ja tietenkin jatkossa kuten täällä valiokunnan puheenjohtaja totesi on hyvin tärkeää että uudistuksessa tulevaisuudessa jo suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon tämä sukupuolivaikutusten arviointi

tällä hetkellähän me elämme siinä tilanteessa että nuorten humalahakuinen juominen on ikävästi lisääntynyt ja kaikki mitä sen estämiseksi voitaisiin tehdä on tietysti hyvin tärkeää

todellakin euroopan elintarvikevirasto on tutkinut niiden vaikutuksia ja virasto kiinnitti huomiota akuutteihin terveysongelmiin mukaan lukien kuolemaan johtavat tapaturmat

eli tällainenkin yhteys löytyy

energiajuomissa on tietenkin sitten sitä kofeiinia joka varsinaisesti aiheuttaa riippuvuutta ja tämä riippuvuus voi olla hyvinkin psyykkistä tai fyysistä yhtä lailla ja vieroitusoireita ovat todellakin päänsärky ahdistuneisuus ja jännittyneisyys

tietenkin vastuu lapsen ostokäyttäytymisestä on hänen itsensä lisäksi huoltajalla myös kaikki valistustyö koulussa ja harrastuksissa on tärkeää